lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työ ja tasa arvoasiain valiokuntaan keskustelua keskustelu on päättynyt

sekä alkuperäinen hotelli että sodan jälkeen rakennettu uusi hotelli on rakennettu avotunturin reuna alueelle joka on sekä maisemallisesti että luonnon kantokyvyn kannalta erittäin herkkää aluetta ja nykyisen ekologisen tietämyksen valossa matkailurakentamista ei tulisi sijoittaa kulutuskestävyydeltään näin aralle alueelle

tämä susikeskustelu on aivan sivuseikka tässä asiassa

edelleenkin silloin kun liikenneministerinä oli ministeri heinonen selvitettiin nimenomaan storan ja upmn valmiudet hyväksyä kymijoen kanavointia

tässä oli jo syntymässä tilanne että alus valmistuu mutta sitä ei voida käyttää öljynkeräykseen mihin sen kuitenkin alun pitäen piti suuntautua

sen yhteydessä on todettu moneen kertaan ei ainoastaan pallas yllästunturin kansallispuiston vaan muidenkin kohdalla näiden lisääntyneiden kävijämäärien aiheuttama kansallispuistojen kuluminen ja siihen tarvittaisiin lisää rahaa

niitä ei löytynyt

se että kymijoen pohjassa on todella enemmän kuin missään muualla maailmassa dioksiineja ja furaaneja on yksi syy sille että sitä jokea ei pidä kanavoida

puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kymmenes helmikuuta kaksituhattakymmenen pidettävään täysistuntoon hyväksyttäne

arvoisa herra puhemies

no me tiedämme että varmasti tämän repliikin käyttäjä ei ole tarkoittanut esimerkiksi meksikonlahden tapahtumia vaan näitä kansallispuistoasioita

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksästoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kymmenes helmikuuta kaksituhattakymmenen pidettävään täysistuntoon hyväksyttävien hyväksytään seuraava täysistunto kyllä se kulku ihan alkuvaiheessa tällä tiellä

tässä kanavointiprosessissa lähtee furaani ja dioksiini liikkeelle silloin kun sitä kaivetaan plus sitten potkurivirrat joka kerta kun laivat liikkuvat jatkavat tätä dioksiinien ja furaanien siirtymistä alavirtaan ja suomenlahteen

mutta usan kansallispuistot ovat hyvin erilaisia

siellä ei ole sama kansallispuistoideologia kaikissa kansallispuistoissa kuin meillä ja siellä on kansallispuistoja joidenka status on erittäin tiukka siellä ei sallita rakentamista ilmoittautuminen vaaditaan ennen kuin sinne pääsee ja niin edelleen

espoon sopimus kyllä estää myös sen

todettiin hallituksen puolelta että miljoona euroa löytyisi lisää sitten tähän infran tukemiseen

uskon että viro samoin kuin esimerkiksi ruotsi ovat ehdottomasti tätä mieltä ja varmasti myös venäjä huolimatta siitä että se ei ole tuota sopimusta ratifioinut vaikka on sen allekirjoittanut

niitä ei voi verrata suomen kansallispuistoihin

edelleen puhemies luonnonsuojelumenoihin ei löydy tässä kolmannessa lisätalousarviossa lisärahoja

se lähtee nimenomaan luonnontilaisina erämaisina säilyneiden alueiden suojelemisesta eliölajien suhteen ympäristön luonnon maiseman suhteen

näin ollen kyllä on yhtä kaukana kuin taivaanranta tuo kymijoen kanavointi ja se on nyt vain vähän hupaisaa etsiä siitä syytä sille että suomesta lähtee tai varkaudesta lähtee tai kuusankoskelta on lähtenyt taikka sitten haminasta on lähtenyt paperiteollisuutta

siinä olisi tietysti toivonut toisentyyppistä tulosta

haminankin sellutehdas on siinä meren rannalla

yliopistot syntyivät nimenomaan autonomisina vapaan ajattelun ja tieteen harjoittamisen paikkoina ympärillään paljon konservatiivisempi eurooppalainen vahvasti katolisen kirkon hallitsema ajatusmaailma ja ehkä kaupunkien porvariston myöskin hyvin vahvasti taloudesta lähtevät intressit

ne ovat teiden rakentamista sen tyyppistä rakentamista joka on välttämätöntä kansallispuiston ylläpitämisen kannalta

se on kevytrakenteista ja asiantuntijakuulemisen yhteydessä kävi aivan selväksi se muun muassa hallintoasiantuntijoiden ja hallinto oikeuksien asiantuntijoiden näkökulmasta että tämä hotellirakentaminen ei kuulu niiden poikkeuksien lukuun

meillä oli täällä pitkä debatti ja sen yhteydessä muun muassa liikenneministeri vehviläinen käytti puheenvuoron kritisoiden vasemmistoa ehkä allekirjoittajankin puheenvuoroa siitä että ei puhuta kuin huonosta radanpidosta siis tämän päivän tilanteesta

se pystyi näistä erottautumaan ja sen autonomia on ollut aina hyvin tärkeä asia

nyt nimenomaan tämä hallituksen alkuperäinen esitys polki autonomiaa ja pyrki yliopistot alistamaan ja kyykyttämään ne markkinaliberalismin alaisuuteen joka kieltämättä on tällä hetkellä ollut vahva mantra

hän on metapopulaatiotutkija ekologian suomen huippuasiantuntija yhdysvaltain tiedeakatemian vasta nimitetty jäsen

tietysti sanottiin että perusradanpito ei toimi rahaa puuttuu ja junat myöhästelevät ja vr kantaa vastuuta luodaan huonoa imagoa radan käytölle rataliikenteelle ehkä myös vrlle halutaan sitä luoda

eniten yksi eniten suomessa suksella tai yksi eniten maailmanlaajuisesti lainatuista suomalaisista tieteentekijöistä ja hän toteaa

tosin nyt finanssi ja talouskriisi pudottaa pohjan tältä markkinaliberalismin autuudelta

tämä hanke on ollut pitkään pysähdyksissä ja sitä ei ole viety eteenpäin kunnes nyt tämä hallitus on laittanut siihen vauhtia

on syytä kiittää yliopistojen opettajia yliopiston opiskelijoita professoreita siitä että ne ovat auttaneet parantamaan vähintään jonkin verran tätä hallituksen esitystä täällä eduskunnassa mutta kolme varsin mittavaa ja hyvinkin perusteltua eriävää mielipidettä nämä vastalauseet osoittavat edelleenkin sen että tämä työ on jäänyt kesken

kansallispuistolain laatineiden kansanedustajien ja ministereiden tahto oli säilyttää lailla rauhoitetut alueet sellaisinaan tuleville sukupolville niiden luonnonoloja mitenkään häiritsemättä

tämä on ongelmallinen asia ja tässä ei mielestäni tehdä kokonaisuudessaan järkevää väyläpolitiikkaa väylän ja tiestön kehittämistä

hän kiinnitti myös huomiota hallituksen esityksen heikkouteen siinä mielessä että ilmastonmuutoksen aiheuttamia lisäpaineita matkailulle ei ole kylliksi otettu huomioon

vakuuttelut siitä että uudisrakentaminen pallas yllästunturin kansallispuistossa ei muodostaisi ennakkotapausta vastaaville hankkeille muissa kansallispuistoissa on katteeton eikä sido tulevia päättäjiä

täällä on myös ccsstä eli tästä hiilen talteenotosta puhuttu ja oltu sitä mieltä että se ratkaisee turpeen ongelmat

tähän turpeeseen liittyy todellakin ongelmia sikäli että esimerkiksi ministeri pekkarinen toistuvasti sanoo että turpeen polttaminen tuottaa vähemmän hiilidioksidia ilmakehään kuin kivihiilen polttaminen mikä ei ole siis lainkaan vttn tutkimusten mukaan totta

ministeri lehtomäki siellä sanoi että hän ei anna lupaa

tässä talossa ja salissa on monta kertaa vaadittu maahanmuuttajille kunnollista tehokasta kieliopetusta ja tänään täällä ed

todellisuus kuntatasolla on tietysti se että siellä opetusryhmiä kasvatetaan ja pieniä kouluja suljetaan kouluverkostoja tehdään yhä hatarammaksi

tämä lasketteluharrastus

matikainen kallström vaati sitä yhtä ponnekkaasti kuin havuja ladulle

oletteko samaa mieltä siitä että eettisesti kestävää maahanmuuttopolitiikkaa ei pystytä toteuttamaan jos ei kielitaito ole maahanmuuttajilla hallussa

parhaimmillaan turpeen polttamisessa päästään suunnilleen siihen mihin kivihiilen polttamisessa silloin kun käytetään näitä niin sanottuja turvepeltoja joissa jo tapahtuu hiilidioksidin vapautumista

mahdollinen syy siihen miksi hotellin omistaja ei halua rakentaa kansallispuiston ulkopuolelle vaan nimenomaan kansallispuiston sisälle on suunnitelma kehittää lasketteluharrastusta

tässä on hallituksen vastuu ja tämä on hyvä poistuvien kansanedustajien jotka ovat hallituspuolueen kansanedustajia huomata

mitä aiotte tehdä tämän are no mitä olette tehnyt arvoisa ministeri tämän asian edistämiseksi jos olette tätä mieltä

meillä on käyty tänäänkin kohtuullisen pitkä keskustelu tästä ja sen voi lopettaa ilkka hanskin sanoihin

salo taisi niin sanoa niin sanoisin sellaisen asian joka tuli juuri tuolla tutkaksen tilaisuudessa esille professori salkinoja salosen kertomana joka on akatemian huippututkimusyksikön edustaja

pieniä tuulivoimaloita tarvitaan ja kun tuulivoima toivon mukaan pääsee nyt sitten tähän syöttötariffin piiriin niin tämä koskee myös pieniä voimaloita

koska kyseessä on periaatteellisesti poikkeuksellisen tärkeä asia missä puututaan satojentuhansien suomalaisten tärkeinä pitämiin arvoihin lakimuutos rapauttaisi kansalaisten luottamusta poliittisen päätöksenteon avoimuuteen ja tasapuolisuuteen ja tahtoon edistää yhteiskunnallista kokonaisetua

tällä hetkellä poistetaan akatemian huippututkimusyksiköltä vuoden loppuun mennessä puolet heidän tutkimustileillään olevista rahoista

jatkamme keskustelua puhelistan mukaisesti edustaja puhemies

mielestäni tällaiset asiat pitäisi selvittää myös sivistysvaliokunnassa jossa istuu myös aktiivinen kansanedustaja ed

mielestäni ed

heidi hautala täällä aikaisemmin kiteytti aika hyvin

mielestäni kysymyksessä on hyvin käytännöllinen kysymys ei sinänsä niinkään ideologinen myös ihan lääkärin ammatinharjoittamisen ja terveydenhoidon sairaanhoidon toteuttamisen kannalta käytännön kysymys

kun me olemme nyt itse kukin lukeneet niitä päivän lex nokioita esimerkiksi helsingin sanomien sivuilta näitä myöntämisiä ja kertomisia ja sitten kieltämisiä niin ed

lopuksi puhemies totean että mankala systeemi ja järjestelmä on sellainen että siihen pitäisi vielä paneutua onko se sitten kaikkien eu säännösten mukainen

hautala kiteytti sen niin että ei tarvita mitään painostusta vaan nokian edustajat keskustelevat ja kertovat vaikutelmiaan omistajatahon toiveita tai mahdollisia odotuksia ja voi sanoa että nokian kuiskaus on sitten ukkosenjyrähdys joidenkin korvissa

pöydällepanolla testillä päästetyn yhdeksi

poimi sister täti mitä panna pöydälle huomisen kymmenes joulukuuta pidettävään täysistuntoon wecksten hyväksytään samoin pele pantavaksi esitellään päivystyksen kymmenesosia omseen istuntoon weckstenin hyväksytään samoin pöydälle pantavaksi tien pää veistoksen yhdestoista

ei tarvitse olla mitään painostusta tai sellaista vaikuttamista vaan kysymyksessä on keskustelu niin kuin ed

tässä on voi sanoa se ideologinen puoli jos ajatellaan että ne joilla on varaa maksaa voivat käyttää ja ne joilla ei ole eivät voi käyttää

sitten se hurskas ajatus että kunta huolehtii sitten antaa samanlaiset palvelut jos ei asianomainen ota vastaan tätä seteliä on siinä mielessä hurskas että tämä johtaa kunnan myöskin sairaanhoitopiirin alueelta sen taloudellisen panoksen pois jolla nämä sairaalat tulevat toimeen

sairaaloiden tulothan tulevat nimenomaan annetun hoidon kautta ja potilaat tuovat mukanaan sen taloudellisen resurssin siihen sairaanhoitoon

tässä mielessä tämä on minun näkökulmastani voittopuolisesti käytännön kysymys mutta tässä on tietysti se ideologinen panos mihinkä täällä valiokunnan puheenjohtaja viittasi

arvoisa herra puhemies

toivon todellakin että hallitus ottaisi enemmänkin sen linjan että se antaisi kunnille riittävät taloudelliset resurssit toteuttaa peruspalvelut ja myöskin erikoissairaanhoidon

tuolloin ennen tätä päätöstä valiokunta vieraili niiden kolmen kunnan alueella joihinka liittyy tämä yksi suomen suurimmista kansallispuistoista

kävimme myös tuolloin tapaamassa liikemies yliniemeä ja tuon tapaamisen yhteydessä hän hyvin voimallisesti vetosi ympäristövaliokuntaan että hotelli voitaisiin rakentaa uudelleen

mutta niin kuin täällä juuri kuulimme niin resursseista on myös kysymys poliisien resursseista valvonnan resursseista ja samaan aikaan kuitenkin hallitus toimii hiukan toisella tavalla myöskin lisäämällä tällaisia harmaan talouden elementtejä suomessa kun toisaalta tiheään ja käännetty arvonlisäverolain myötä eri tehdään lakiesitys joka kääntää arvonlisäverolain niin että vastuu tulee sitten varsinaiselle pääurakoitsijalle

siellä käytiin aika pitkä keskustelu ja siinä tilanteessa kyllä valiokunnan delegaatio totesi että se ei ole kansallispuiston luonteen ja toiminnan näkökulmasta viisasta

mutta kaiken kaikkiaan harmaa talous on yhteiskunnan sairaus se vie voimavaroja se kuihduttaa yhteiskuntaa ja se pitää saada mahdollisimman vähäiseksi ja poistaa tietysti

myös kannatan ed

kyllä tässä myös eun komissio ja hallitus ovat oman torkkupeittonsa lämmössä olleet koska nyt on ikään kuin havahduttu

siihen sitten huonosti istuvat sen tyyppiset aloitteet ja esitykset hallitukselta jotka osakeomistamiseen luovat sellaisia välineitä joissa läpinäkyvyys on heikko

perkiö täällä käytti myös parikin kertaa sen puheenvuoron että meidän pitää katsoa tätä hallituksen esitystä ennakkotapauksena

hän totesi sen täällä muun muassa ja totesi että jatkossakin kansallispuistoissa on rakennuksia

haluaisin tähän vahvasti todeta sen että kansallispuistojen ulkopuolelle tulee rakentaa ja voidaan rakentaa mutta ei kansallispuistoon

näin ollen tämä suhde missä liikutaan eri maiden välillä suomi toisaalta saksa iso britannia on aivan eri mittaluokkaa

tästä huolimatta suhteellisesti jälleen suomen osuus irlannin talouden niin sanotussa pelastamisprosessissa on huomattavasti paljon suurempi

ovatko tässä sitten pelastuksen kohteena irlannin talous irlantilaiset työttömät eläkeläiset palveluja tarvitsevat ihmiset vai ketkä

tässä ympäristövaliokunnan mietinnössä joka muilta osin oli yksimielinen paitsi että allekirjoittaneella oli vastalause joka liittyi siihen että tässä ikäautomaatissa jonka saavuttamisen jälkeen ei tarvitse näihin erityisiin puhdistusvaatimuksiin soveltaa omaa jätevesisysteemiään jos sellainen on eikä se aiheuta ympäristölle erityistä haittaa vaaraa tässä esitin kahta vuotta alempaa ja sitten sen pitkäaikaisen työttömyyden tilalle puolen vuoden työttömyyttä

ei ole kysymys irlantilaisista vaan on kysymys ennen muuta siitä että irlantilaisten pankkien jotka ovat irlannin valtion vastuulla lähes kaikki tällä hetkellä ottamat luotot ja sinne talletetut sijoitukset ovat irlannin valtion ilmoituksen mukaan valtion vastuulla ja valtion toimesta on taattu näiden lainojen tulevaisuus

tämä on ollut varsin hankala päätös irlannin valtiolle että se takaa nämä kaikki pankit ja niissä olevat rahat

larikalle haluaisin todeta että kyllä ihan väristä riippumatta kaikki hallitukset suomessa varmasti niin kauan kuin suomessa on ollut elektroniikkaa valmistava nokia ovat suhtautuneet siihen täsmälleen samalla tavalla

siihenhän sillä oikeasti ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia mutta tämä on luonut tällaisen ongelmatilanteen

tässä sitten ollaan suomi muiden mukana ja suomi erityisesti näitä takaamassa suhteellisesti paljon suuremmalla vastuulla kuin meille kuuluisikaan

jos nyt jokin on tavallaan johtanut tässä harhaan niin se ei ole asetus tai ympäristöministeriö tai ympäristöviranomaiset vaan tämä oikein voimakas liikemiesinto myydä näitä pienpuhdistamoja ihmisille jotka eivät niitä todellisuudessa tarvitse eivät minkään säädöksen mukaan

näinhän ei tietenkään ole

toinen ongelma mistä voi syyttää ja kohdistaa kritiikkiä alueellisiin ympäristökeskuksiin siihen aikaan ehkä myös sykkeeseen siis suomen ympäristökeskukseen oli se että kaikesta huolimatta ei kylliksi kuitenkaan informoitu

tässä on myös puhuttu siitä miten pitäisi estää pääomien liikkeiden aiheuttama epätasapaino euroopassa ja maailmassa ja jälleen kerran tobinin veron kaltaiset ratkaisut ovat olleet esillä

arvoisa puhemies

kun sitten kutsuttiin lauri tarasti tekemään tätä selvitystyötä tässä asiassa niin hänen keskeisin viestinsä oli nimenomaan tämän kiinteistökohtaisen informaation ja kiinteistökohtaisen neuvonnan toteuttaminen

onko se sitten pörssivero valuutanvaihtovero vai miksi sitä kutsutaan mutta joka tapauksessa tarvitaan globaaleja ratkaisuja

oinonen totesi rokotteita